suomessa on jo käytössä hyviä malleja esimerkiksi lapset puheeksi malli jolla systemaattisesti selvitetään lapsen ja perheen tarpeet ja ohjataan eteenpäin sitten ne lapset ja perheet jotka tukea tarvitsevat

lapsen oikeus on saada omien vanhempiensa aikaa ja kasvatusta kun vanhemmat eivät ole työssä tai opiskelemassa

arvoisa puhemies

suomalaiset yritykset ovat kuitenkin valitettavan takamatkalla kilpailijamaahan ruotsiin verrattuna

arvoisa ministeri onko suunnitelmaa siitä kuinka tätä kilpailueroa lähikilpailijamaihin aiotaan tasoittaa tulevina vuosina

arvoisa rouva puhemies

eurooppalainen ajatus on se että kansallisen lainsäädännön avulla tuetaan eurooppalaista järjestelmää ja ymmärrän oikein hyvin mitkä paineet tässä nytten ministerillä ja ministereillä ovat olleet että meidän lainsäädäntömme olisi samassa linjassa eu lainsäädännön kanssa

pohjois suomen näkökulmasta minä olen pohdiskellut sitä onko tämä aikataulu meillä nyt ihan oikea pohdiskellut sitä olisiko syytä odottaa kuitenkin se komission paketti ennen kuin lähtee korjaamaan ja miettimään suomalaista lainsäädäntöä synkroniin

mitä jos me tällä kertaa emme olisikaan niitä kilttejä ja kuuliaisia eu kansalaisia ja olisimme pieniä kapinallisia

totean vielä toisen ja moraalisesti äärimmäisen tärkeänä valiokunnassa tehtynä budjettimuutoksena veteraanikuntoutukseen ja kotiin vietävien sivistysvaliokunnassa erityisen innostavana asiana tälle syksylle oli käsitellä juuri audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmää jolla nykyistä paremmin ohjautuisi suomeen kotimaisia ja ulkomaisia elokuvatuotantoja

julkisuuteen kerrottu että mitä nämä eri kaikki hankkeet pitää tuotantokannustinjärjestelmän tulisi olla riittävän suuri ja pysyvä jotta se olisi uskottava ja vaikuttava päätettäessä näiden hankkeiden sijoittumisesta

iäkäs vanhempi sidoksissa kilpailijamaiden päätöksiin vastaavien järjestelmien perustamisesta ja sitä ne päällä tästä oikeista täällä puhutaan paljon tästä tutkimuksesta tuen tasosta

tämä kannustinjärjestelmä on sikäli mielenkiintoinen että se rahoittaa itse myöskin pidän erittäin tärkeänä että tulevaisuudessa meillä on myöskin laadukasta sosiaalipoliittistayhteiskuntapoliittista tutkimusta myös sen lääketieteellisen itsensä

leikkauksista ja ymmärrettävistä syistä siitä että ne kohdentuu valitettavasti alan toimijoilla on se että vähän liian kovalla

on ihminen ei sanotusti täysityökykyinen tavoitteena on hän sitten osatyökykyinenhirmumassa tää meidän yksi ollut luoda av alalle yhteiset työmarkkinat

itää niitä ei olisi laisinkaan mutta kymmenen vuotta sitten riitti että alueelta markkinoitiin näyttäviä kuvauspaikkoja ja osaavia ammattilaisia

ministeri rehula

merkitys on kerrottu jotakin sellaista jonka toivoisin näkeväni kirjallisesti koska eduskunnan suuri myös matkailumarkkinoinnin näkökulmasta esimerkkinä hollywood tuotanto hanna josta osa juonellisesti sijoittui kuusamoon mutta ne asiat

toivon että ollaan täsmällisiäedustaja salonen täällä ylisessä kierroksessa tämän asian

tulevaisuuden rakentaminen siitä että varmistetaan kuusamossa kuvattiin vain maisemalliset osuudet ja huolehditaan omaishoitajien jaksamisesta riippumatta siitä minkä ikäinen omaishoidettava on riippumatta siitä kumpaa sukupuolta kuusamolaista erämaamökkiä edustivat otokset saksassa lehtikuusten katveessa

sin tilanteessa jossa pääsääntöisesti päästään pääluokassa ja hyvin monessa kohdassa näitä miinusmerkkejä on vähän uussa eduksi se perusta ja selitys sille miksi laki tulee vasta keväällä eduskuntaan on se että jäämme nyt kilpailutilanteessa taka alalle tarkoittaa valitettavasti sitä että ennemmin tuodaan kunnon laki keväällä kun tehdään nopealla aikataululla muutamassa viikossa budjettiaikataulussa jotakin sellaista jossa aikaisempien vuosien panokset esimerkiksi elokuvakomissiossa tehdyt satsaukset valuvat hiljalleen hukkaan

on ollutkin eniten huomaa tai

yhdeksän vuotta lain säätämisen jälkeen ollaan tilanteessa missä neljä piste seitsemän miljoonan suomalaisen tiedot ovat kiitos

palaan minäkin vielä tuohon kansallispuistoasiaan ja mainittuun hossaan sillä mielestäni hossa sopii erityisen hyvin itsenäisyyden kansallispuistoksi juuri sen upean luonnon ja myöskin niitten historiallisten itsenäisyyteen liittyvien kiinnekohtien vuoksi

ja kun tuolla hossan retkeilyalueella viitisenkymmentä vuotta retkeillyt olen niin kun tässä on jo edustajilla ollut hirveän hyvä tieto hossasta ja kysymyksiä ministerille esitetty niin kysynkin ministeriltä puuttuuko ministeriltä vielä jotain oleellista tietoa jota pystystä vaan osaaminen ne jotta pystyisi tämän hossan nimeämään

arvoisa rouva puhemies

oman uuden luokituksen mukaista palkkiota maksetaan tilanteessa jossa työikäinen ja työkykyinen henkilö ottaa hoitovastuun runsaasti hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevasta henkilöstä ja hoitaja tekee tätä hoivatyötä päätoimisesti tai ilman merkittäviä sivutehtäviä

ajatus oli siinä että ihan aidosti tuki korvaisi laitoshoitoa ja antaisi hoitajalle aidon valinnanmahdollisuuden jäädä työstään hoitamaan läheistään

joitakin uusia sopimuksia tehtiin alkuvaiheessa mutta näyttää siltä että muu tuki esimerkiksi vapaapäivät ja toimiva sijaishoito ovat ratkaisevampia

lähetekeskustelussa minä toivoin että tämä lakiesitys viipyisi valiokunnassa riittävän pitkään jotta me saisimme uutta tietoa sieltä eun liikennepaketista

valiokunta on mietinnön mukaan saanut hyvin laajan ja perusteellisen selvityksen ja toteaa että tämä ratkaisu on ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämänhetkisessä tilanteessa

eussa pienten maiden viesti on ollut että kabotaasia tulisi keventää jotta nimenomaan pienten maiden kuljetukset saataisiin kilpailukykyisiksi myös ulkomailla

suomalaiset kuljetusyritykset näyttävät olevan enemmän euroopan isojen maiden saksan ja ranskan linjalla ajamassa tiukempia kabotaasisääntöjä

suurimmat huoleni liittyvät siihen kyetäänkö kabotaasiliikennettä valvomaan tehokkaasti ja onko yrityksillä jatkossa tasapuoliset toimintaedellytykset

ehdotus siitä että valvonta laajenisi jolloin tullilla ja poliisilla olisi mahdollisuus pysäyttää autoja tien päälle ja siirtyisimme sakosta hallinnollisiin seuraamuksiin on mielestäni hyvä

minua kauhistuttaa tieto siitä että pohjois suomen talvisissa oloissa liikkuu raskaassa lastissa olevia ulkomaisia rekkoja joilla ei ole nastarenkaita ja jotka eivät ole tottuneet talvikeleihin

pienessä suljetussa tilassa kuten autossa tupakoitaessa ilman myrkkypitoisuudet nousevat myös ei tupakoivalla terveyttä vaarantavalle tasolle

mikäli huoltaja osoittaa tällaista piittaamattomuutta lapsensa terveyttä kohtaan tai jopa itse tupakoimalla vaarantaa lapsen terveyden siihen voidaan puuttua jo olemassa olevan lain keinoin kuten hallituksen esityksessäkin kuvataan

koulukokemuksesta minä voin sanoa sen että lapsen kanssa matkustettaessa autossa tupakointi on suurta ajattelemattomuutta

mielestäni lakiin ei pidä kirjoittaa yhtään uutta kieltopykälää jonka rikkomista ei valvota ja jota ei sanktioida

itse asiassa silloin tällöin koulumaailmassa tulee eteen näitä että lasta kuljettava huoltaja tupakoi autossa ja se tuoksuu ja se haisee se on hirveän hankalaa sitten sille lapselle itselleen

mutta minä uskon yhä edelleen siihen että tämä puheeksiotto huoltajan kanssa on paljon tehokkaampi kuin se että sitten esimerkiksi kouluväki lastentarhan väki tai muu oheiskasvattajaväki tavallaan ajattelee että se on jonkun toisen hoidettava asia ei ajattelekaan sitä lapsen terveyden kannalta

eli minä uskoisin että vaikuttavampaa olisi jos me korostaisimme sitä että tämä asia on lastensuojelullinen asia eikä tupakkalain kieltoasia

arvoisa puhemies

oikeasta kouluelämästäni kerron että tässä on rehtori joka siis on puuttunut huoltajan autossa tupakointiin ihan juuri siitä syystä että se lapsi tuli kiusatuksi koulussa kun se tupakan haju oli niin voimakas eikä siitä tullut sen kummempaa

huoltaja oli katuvainen ja pahoitteli eikä sen jälkeen sitä tapahtunut mutta on se aika suuri asia jos kouluväki sanoo että lähdettäisiinkö yhdessä katsomaan olisiko syytä tehdä lastensuojeluselvitys tästä asiasta kun lapsi jatkuvasti altistuu tupakointiin koulumatkalla

tuohon sastamalan rehtorin tapaukseen sanoisin että viisas eduskuntahan sitten myöhemmin korjasi sen tilanteen ja antaa mahdollisuuden näyttää vaikka nuuskaa käyttäville nuorille niitä ikäviä valokuvia tai diakuvia siitä miltä näyttää nuuskaajan suu eli opettaa samalla kun rangaistusta tästä asiasta kärsitään

kouluun todellakin suuntautuu monenlaisia kyselyjä ja tutkimuksia joiden parempi koordinointi toisi helpotusta rehtoreiden ja opettajien kouluvuoteen

opittiin yhteistyötaitoja opittiin äidinkieltä opittiin matematiikkaa luonnontieteitä ja historiaa ja taito ja taideaineet olivat arvossaan

leikkausten jälkeenkin määrärahataso on esimerkiksi korkeakouluissa paluuta vain muutamia vuosia taaksepäin

arvoisa puhemies

sipilän hallitus laittaa nyt suomea kuntoon jotta tulevaisuudessakin olisi mahdollisuus hyvinvointiin suomessa laadukkaaseen koulutukseen ja laadukkaaseen tutkimukseen

arvoisa rouva puhemies

suomen tilanne on huolestuttava tämä asia on todettu täällä salissa tänään jo tosi monta kertaa mutta onneksi hallitus on nyt ryhtynyt tämän suomen tilanteen korjaamisen toimenpiteisiin

pienistä ja keskisuurista yrityksistä löytyy työtä kertovat yrittäjät mutta monet pienet yrittäjät sanovat samaan syssyyn että työntekijän palkkaaminen on heille niin suuri riski että he haluavat välttää sen niin kauan kuin on mahdollista vaikka halua olisi kasvaa

tässä äsken edustaja totesi samat asiat eli nopeimmin tuloksia saadaan aikaan madaltamalla työllistämisen kynnystä ja purkamalla yrittämistä hankaloittavaa byrokratiaa ja lisäämällä joustavuutta

erityisen huolestuttavaa minusta on nuorten ihmisten työttömyys sillä selvitysten mukaan nuorena koetulla työttömyydellä on vaikutuksia henkilön tulevallekin työuralle

pitkittyessään työttömyys voi rapauttaa myös jo hankittua osaamista

meidän pitää pelastaa tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta

minä ymmärrän näin että tässä salissa kaikilla on tahtoa huolehtia heikompiosaisista yhteiskunnan jäsenistä myös tulevina vuosikymmeninä ja vain terveellä taloudella me pääsemme siihen

arvoisa puhemies

iloitsemme tuolla pohjoisessa siitä että tämä tieverkkoasia nytten kohenee mutta asia josta olemme huolissamme on lentoliikenne

pohjoisen puulle ovat tärkeitä myöskin satamat ja vesiväylät eli nykyistä syvempi väylä tuonne ouluun ja oulun sataman laajentaminen olisi tärkeää että se kilpailuetu tulisi pohjoisen sahakuljetuksiin

ruotsilla on kilpailuetu jota he hyödyntävät eli satama ja väylämaksut jotka meillä rasittavat tätä puun kuljetusta

mikä kokonaisvaikuttavuus tästä tulisi jos nämä eivät rasittaisi meidän kuljetuksia

arvoisa puhemies

aivan oikein vesivoimaa ei saa unohtaa eli tätä on kehitettävä osana suomen sähköntuotantoa

tässä pitäisi ottaa huomioon kaikki alueen rakentaminen teho ja ottaa hyöty niistä rakenteista mitkä vielä ovat siellä hyödyntämättä

tässä taloudellisessa tilanteessa pitäisi tarkastella voisiko tämän hankkeen toteuttaa pikaisella aikataululla siten että rakentamisessa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa sekä paikallisia yrityksiä urakoitsijoita ja palveluita